jokainen poliittinen ryhmä voi sitten ensi vaaleihin valmistautuessa määritellä oman kantansa luottaako se tähän puolustushallinnon omaan arvioon vai onko sillä itsellään joku parempi arvio joko sitten suurempi tai pienempi

mutta jos sillä linjalla halutaan jatkaa alempien arvonlisäverokantojen nostaminen yleisen arvonlisäverokannan tasolle on yksi suurimpia yritystukien leikkauksista

useammassa puheenvuorossa ihmeteltiin tai pohdittiin sitä onko kaiken tämän eli vaikkapa tällä hetkellä käsittelyssä olevan portugalin lainapaketin perimmäinen syy saksalaisten ja ranskalaisten pankkien pelastaminen

yhteisöveroa tullaan laskemaan liikenneinvestointeja tullaan käynnistämään ja monilla muilla toimenpiteillä luodaan yrityksille edellytyksiä työllistää investoida suomeen ja synnyttää uusia työpaikkoja

ilmoittautukoot painamalla vei painiketta ja nousemalla seisomaan edustaja urpilainen lisäkysymys

keskustan puheesta poimisin vain muutaman kohdan

toisaalta me hyväksyimme lisätalousarvion työllisyyslisätalousarvion jolla nopeasti laitetaan liikkeelle hankkeita joissa suunnitelmat ovat valmiina jotka synnyttävät työpaikkoja niin homekoulujen päiväkotien korjaamista kuin liikennehankkeitakin ja totta kai myöskin helsinkivantaan lentokentän laajentaminen

minä uskon että valtaosa kansanedustajista täällä ymmärtää että mikäli ei olisi mitään muuta syytä kuin vain yhden tai kahden maan pankkien pelastaminen niin eihän suomen tai minkään muunkaan maan kannattaisi tai pitäisi olla tämmöisissä prosesseissa mukana jos ainoa syy olisi yhden tai kahden maan pankkien pystyssä pitäminen varsinkin jos niiden pankkien kaatumisella ei olisi mitään seurausta suomen talouteen

tämän kuntauudistuksen toinen keskeinen tavoite palvelujen turvaamisen lisäksi on se että me vahvistamme kunnallista itsehallintoa ja kunnallisdemokratiaa

arvoisa puhemies

haluan myös yhtyä siihen joukkoon joka on kiittänyt oppositiopuolueita erittäin hyvästä tiiviistä ja luottamuksellisesta yhteistyöstä sote linjausten perusteella

toteaisin sen että meidän on turha kasvattaa semmoista illuusiota että meillä voisi olla ikään kuin valtion tehtaita jotka toimivat eri säännöillä kuin niiden kilpailijat jotka ovat yksityisiä tehtaita

me hyväksyimme tiekartan jolla julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyys turvataan niin sanotun rakennepaketin jossa on monia kohtia vielä auki

täällä todettiin myös se mikä on sinänsä oikein että mikäli määrärahatasossa ei tapahdu muutosta niin puolustuksen perusratkaisut joutuvat uuteen valoon mutta se kulkee myös toiseen suuntaan

täällä joissain puheenvuoroissa viitattiin siihen että on edelleenkin kysymyksiä mitä eri yksityiskohdat tulevat tarkoittamaan

valtio voi olla mukana omistamassa niin kuin onkin muun muassa teollisuusyrityksiä silloin kun siitä on esimerkiksi nyt osinkojen puolesta hyötyä tai sitten suomen valtio tekee teollisuussijoituksen kautta sijoituksia uuteen kasvavaan yritystoimintaan

emmehän me ole olleet alusta pitäen näissä vaikeissa prosesseissa vastenmielisissäkin prosesseissa mukana vain sen takia että yhden tai kahden maan pankkijärjestelmää suojattaisiin vaan se aito syy on se että on perusteltu huoli että yhden euromaan kaatuminen johtaa sellaiseen kierteeseen jossa lainahanat menevät kiinni hyvin monelta muultakin maalta mistä syntyy uusi finanssikriisi

eli viime vuosien kehitys on johtanut siihen että kunnallisdemokratia paikallisdemokratia ja itsehallinto on heikentynyt

mutta niin tai näin meidän on arvioitava hyvin kiihkottomasti mitä maanpuolustukselta odotamme kuinka haluamme sen resursoida ja millaisia ratkaisuja sitten olemme valmiita tekemään peruslinjauksissa tai pienemmissä linjauksissa

tämän takia me tarvitsemme vahvempia kuntia joissa kuntalaisten ääni ja kunnanvaltuutettujen ääni ja vastuu kuuluvat selkeästi nykyistä paremmin

mutta valtio ei ole ollut perinteisesti suomessa jonkun toisen eurooppalaisen maan tapaan tai joidenkin maiden tapaan tukemassa kannattamatonta liiketoimintaa

siinä rytäkässä kaatuisi iso joukko pankkeja mutta vaikka kuinka sitä haluaisi siinä samassa rytäkässä kaatuisi paljon yrityksiä menisi työpaikkoja menisi verotuloja menisi hyvinvointiyhteiskunnan pohja pois

maksimoida työllisyys

eli keskusta kannattaa enemmän tämmöistä kuntayhtymämallia ja hallitus taas tavoittelee tehokkaampaa hallintomallia jotta se kestävyysvaje pystytään umpeen kuromaan

maksakaa velkanne kun olette sen kerta itse halunneet ottaa

arvoisa puhemies

mutta tämäkin on asia joka kannattaa arvioituttaa näin ollen päästään sitten rehellisempään ja avoimempaan keskusteluun

toinen on sitten se että jotta pystyisimme pitämään tämän hyväksi havaitun kolminaisuuden kolmasosakolmasosakolmasosa määrärahajako miten määrärahoja käytetään me tarvitsemme paremman toimivamman tulevaisuuteen kohdistuvan puolustusvoimarakenteen jotta pystymme esimerkiksi varustautumisesta tai siihen tarvittavista määrärahoista pitämään kiinni

eli kysymys on siitä että me tarvitsemme läpinäkyvää rehellistä reilua konkreettista keskustelua jotta ihmiset voivat kokea että me poliitikot teemme työtä joka lisää luottamusta oman maan tulevaisuuteen

suomessa ei kaatunut silloin yksikään pankki ainoastaan taisi olla islantilaisten pankkien sivukonttoreita jotka täältä lähtivät kun islantilaiset pankit menivät nurin

sillä ei ollut kovin suurta vaikutusta suomen talouteen ja yksi hyvin hyvin pieni suomalainen pankki meni nurin sillä ei ollut suurta vaikutusta

hyvät edustajat

eli jos kreikka irtoaisi eurosta ja saisi oman drakmansa takaisin niin te sanoitte että silloinkin tarvittaisiin imfn ja muiden euromaiden tukea eli että rahoitusvastuu ei lopu

eli nämä vain sattuivat samaan aikaan mutta tämän vaalikauden kohdalla on myös että sen päälle tämän vaalikauden ihan määrärahatasoleikkauksista kysymys

meiltä meni työpaikkoja ja sen kautta meiltä meni verotuloja meille tuli pahoinvointia ja meiltä hyvinvointiyhteiskunnan perusta rapautui

pelkästään poliittisilla päätöksillä me emme pärjää

arvoisa puhemies

odotan ihan mielenkiinnolla sitä kuinka edustajat tässä alkavassa debatissa näkevät esimerkiksi turvallisuusympäristön muutoksen jaatteko tässä selonteossa olevan arvion ja toisaalta miten suhtaudutte vaikkapa tähän kansainvälisen yhteistyön tiivistämiseen

tällä hetkellä se tarkoittaa sitä että me tasapainoilemme velkaantumisen ja ylivelkaantumisen kanssa

oletteko siis sitä mieltä että imfn ja suomen ja muiden euromaiden pitää jatkaa kreikan rahoittamista siinäkin mallissa mitä te edustatte että kreikka irti drakmasta

kansainvälinen yhteistyö vielä ehkä voin sitä korostaa ei tarkoita puolustuksen ulkoistamista vaan se on osa meidän oman maamme puolustuskyvyn parantamista

tietysti riittävän resursoinnin tasa arvoa tuottavien palvelujen ja tulonsiirtojen turvaamisen toisaalta terveellä pohjalla olevan julkisen talouden itse asiassa kolmantena erittäin hyvin menestyvän yksityisen talouden

teidän mielestänne tai jos ymmärsin oikein perussuomalaisten prioriteetti on se että lisäsatsaukset omaishoitoon tehdään nimenomaan siinä että omaishoidon tuki siirretään kelalle

eli me emme ole rupusakissa sen suhteen voiko suomessa syntyä jotakin uutta mutta se toteuma ei ole riittävä

minun henkilökohtainen näkemykseni on se että jos lisärahaa olisi ja sitä käytettäisiin nimenomaan tähän se kannattaisi käyttää kyllä omaishoidon tukipalveluihin ihan ehdottomasti

eli näitä lukujakin seuratessa voimme helposti päätyä siihen johtopäätökseen että kysymys ei ole vain yhden tai kahden maan pankkisektorin pelastamisesta vaan kysymys on euroopan ja suomen talouden vakaudesta

edustaja pekkarinen totesi suoraan että jos kreikka irtoaa eurosta niin muiden euromaiden ja kansainvälisen valuuttarahaston rahoitusvastuu jatkuu

ne tukipalvelut nimittäin joita perheet tai vaikkapa ikääntyneet puolisot saavat ja tarvitsevat kotiin esimerkiksi henkilökohtainen avustaja ovat siis paljon paljon tärkeämpiä sen arkielämän kannalta kuin se itse tuki rahana

puhemies

voisin nyt kaikkien niitten kanssa jotka ovat elähdyttäneet itseään tällä jos joku menisi nukkumaan tänä päivänä ja heräisi kolmen vuoden päästä ihan vaikka kahvista lyödä vetoa että katsokaapa se uudestaan

oletteko te samaa mieltä kuin edustaja pekkarinen että siinäkin tapauksessa suomelta ja muilta euromailta tullaan pyytämään rahaa kreikalle kun kreikka ei sitä rahaa markkinoilta saa irrottuaan eurosta

se kritiikin syy tulee siitä että ne eivät ole hinnoitelleet aidosti riskiä sisään näihin velkapapereihin

mutta me olemme kuitenkin siinä tilanteessa että sekä kunnat että valtio joutuvat tasapainoilemaan tämän velkaantumisen ja ylivelkaantumisen kanssa eikä tämä ongelma poistu vaikka talous kääntyisi kasvuunkin koska vahinkoja on jo päässyt syntymään julkiseen talouteen nimenomaan

varmasti tarvitaan molempia mutta olennaista on huomata se että pelkästään julkisilla investoinneilla talouden rakennetta ei voida uudistaa

jos ihminen ei saa vapaapäivää jos hoitaja ei saa vapaapäivää jos ei ole sijaispaikkaa minne mennä jos ei ole henkilökohtaista avustajaa niin isollakaan tuella se elämä ei luista

toinen on se että assosiaatiosopimukseen liittyvät tullialennukset otetaan eun yksipuolisella päätöksellä käyttöön niin nopeasti kuin mahdollista eli että annetaan vapaakaupan positiivinen puoli hedelmät ukrainalle niin nopeasti kuin mahdollista

minä nimittäin olen käyttänyt tätä samaa termiä ihan lukuisia kertoja osoittaakseni sen että maailmassa tulee nyt erittäin synkkä jakso talouteen mutta se valo paistaa tulevaisuudessa

onko se sen joka antaa lainarahaa vai sen joka on saattanut itsensä niin huonoon tilaan ettei tule toimeen omillaan vaan on toisten rahoituksen armoilla

se vaatii sen kaltaisia toimia jotka lisäävät yritysten kilpailukykyä myös kasvuhaluisuutta

nyt me yritämme estää etteivät ne vahingot olisi kohtuuttomia yksityiselle ihmiselle jotta hän pystyisi toipumaan siinäkin tilanteessa että on menettänyt tilapäisesti työpaikkansa tämän kriisin jälkeen

jos joku menisi nukkumaan tänä päivänä ja heräisi kolmen vuoden päästä ja katsoisi vaikkapa talousuutisia ensimmäisen kerran niin takuuvarmasti tai mistäpä sitä nyt tietää mutta luulisin joku positiivinen vire taloudessa kolmen vuoden päästä on

mutta oletteko sataprosenttisen varma että tämä ei johtaisi tartuntavaikutuksiin muihin euroopan maihin vaikkapa etelä euroopan muihin maihin

oikea vastaus on varmasti niin kuin soini sanoo molempien syy mutta ensi sijassa niiden poliitikkojen jotka ovat pistäneet maansa niin huonoon kuntoon etteivät selviä enää itse

oletteko siis sataprosenttisen varma siitä että tämän yhden maan irtoaminen eurosta ei johda euroalueen ja suomen kannalta hallitsemattomampaan kehitykseen

voi olla että menee kevääseen

joka tapauksessa halusimme antaa kaksi konkreettista nopean aikavälin sitoumusta ja myös olemme valmiit ehdottomasti siihen vapaakauppasopimuksen solmimiseen heti kun ukrainalaiset vain ovat siihen valmiita

kukaan ei investoi omia rahojaan jos ei ole varma tulevaisuudesta ja sen takia esimerkiksi kehysten pitäminen on aivan olennainen kysymys

eli vastuullisia ovat ne jotka ovat tehneet huonoa talouspolitiikkaa

kuten omassa puheenvuorossanikin totesin tässä järjestelmässä on ollut se vika että euroalueen valtioiden velkapaperimarkkinoilta on puuttunut aito riski menettää rahojaan ja se ei ole tervettä markkinataloutta

jos suomalainen poliitikko antaa sen kuvan että me elvytämme taloutta paremmaksi emme pidä talouden terveistä periaatteista kiinni se viesti on erittäin suuri erityisesti niille jotka investoivat omia tai yhtiönsä varoja tulevaisuuteen

tämän me pystymme näkemään muun muassa näiden irlannin ongelmien kautta

meillä on selkeästi nähtävissä joitakin niin sanottuja vihreitä oraita mutta kun kuuntelee erityisesti yksityisen sektorin toimijoita teollisuuden toimijoita niin valitettavasti viimeisten viikkojen aikana viesti on ollut enempikin negatiivinen kuin positiivinen tässä suhteessa

ehkä ministeri pekkarinen voi omalta osaltaan vielä täydentää mutta meillä on yhteensä määrärahoja esimerkiksi aktiivisiin työvoimapoliittisiin toimiin siis työpaikkoja luoviin toimiin ei välttämättä temin